hallituksen kannattaisi ottaa opiksi tällaisesta toimintatavasta sillä isojakin muutoksia on mahdollista toteuttaa yhteisymmärryksessä uhkailematta ja ilman pakkokeinoja

yksi keskeisin kansanterveyttämme uhkaava asia on ylipaino ja se taas altistaa monelle muulle yleiselle kansansairaudellemme kuten esimerkiksi diabetekselle

täällä on keskustelussa tänään kritisoitu nuorisotakuun toteuttamista ja itse ajattelen että onneksi meillä on nyt nuorisotakuu koska taloudellinen tilanne maassamme on niin haasteellinen

en ole itse kirjoittanut tätä aloitetta mutta kuunneltuani edustaja haglundia ja pikaisesti luettuani nyt tämän aloitteen läpi kannatan mielelläni edustaja haglundin lakiesitystä

ylipainon lisääntyminen johtuu myös liikunnan vähäisyydestä mutta tärkeä merkitys on myös ruokavaliolla ja sokeripitoisten karkkien ja virvoitusjuomien lisääntyvällä käytöllä

näillä äideillä ja tietysti etenkin vauvoilla on varmasti tarvetta tälle pakkaukselle ja nyt minä ajattelen ensisijaisesti myöskin sitä pientä syntyvää lasta

eri ikäisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisia sairauksia sairastavia ihmisiä

lisäksi tavoitteena on turvata järjestelmän taloudellinen kestävyys ja turvata eri ikäluokkia koskeva riittävä eläketaso sekä varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

erityisen huolissani olen energiajuomien lisääntyvästä käytöstä lasten ja nuorten keskuudessa

kysymys on inhimillisyydestä kysymys on ihmisarvosta ja periaatteista ja kun tämä ei kaiken lisäksi aiheuta suuria kustannuksia yhteiskunnalle niin minusta tämä on erittäin hyvä aloite

asiasta ovat huolestuneet myöskin vanhemmat ja opettajat

osalla nuorista ammatillisen koulutuksen puutteiden taustalla ovat erilaiset työ ja toimintakykyyn terveyteen ja sosiaalisiin taitoihin liittyvät ongelmat joihin nuori tarvitsee kuntoutusta

toivottavasti saamme aikaan suomessakin samanlaisen lainsäädännön jossa kielletään energiajuomien myynti lapsille ja nuorille

mutta toisaalta meidän on muistettava että työurien pidentämisessä oleellista on myös työllisyyden parantaminen ja ennenaikaisten työkyvyttömyyksien ehkäiseminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnossa esitetään myös selvityksen tekemistä siitä miten voidaan tukea kansalaisia valitsemaan terveellisiä ravitsemusvaihtoehtoja ja myöskin terveyttä edistäviä tuotteita kuten esimerkiksi ksylitolituotteita

arvoisa herra puhemies

lisätalousarviossa on siis oikeansuuntaisia toimenpiteitä mutta näitä on jatkettava myös tästä eteenpäin

lääketieteellisten kriteerien lisäksi huomioidaan myös sosiaaliset ja oppimisen vaikeuksiin liittyvät kriteerit

minä olen todella hämmentynyt ja pahoillani tästä edustaja paateron esille tuomasta lakiesityksen prosessikuvauksesta kun kuvittelin täällä käyväni lähetekeskustelua ja nyt kuulenkin että tämä keskustelu on ainakin osittain turhaa

erityisesti ne nuoret joilla on mielenterveysongelmia pitäisi saada nopeammin kuntoutuksen pariin jotta heillä olisi mahdollisuus työllistyä jatkossa

toivon että tähän näkökulmaan paneudutaan jatkossa huolellisesti

jotta jokainen suomalainen lapsi saa yhtäläiset mahdollisuudet oppia on peruskoulussa turvattava kaikille sitä tarvitseville myös tukiopetusta erityisopetusta ja oppilashuollon palveluita

työkyvyttömyyden ehkäisyssä tärkeitä ovat varhainen puuttuminen ennalta ehkäisevät ja työhyvinvointia tukevat käytännöt sekä oikea aikainen hoito ja kuntoutus

herra puhemies

lapsi ja nuori joka saadaan pidettyä normaalilla oppimispolulla vaikka rankkojenkin tukitoimien avulla tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin oppimispolulta syrjäytynyt lapsi tai nuori

siinä on ihan hyvät perustelut mutta minä ymmärrän myöskin edustaja paateron ja muidenkin kriittiset näkökulmat tätä lakiesitystä kohtaan ja näitähän pitäisi nyt siellä valiokunnassa perusteellisesti käsitellä

mutta varsinainen puheenvuoroni koskee pitkäaikaistyöttömyyttä joka jatkaa edelleenkin kasvamistaan ja tälle asialle hallitus ei näytä tekevän kovin kummoisia

hallituksen toimenpiteet eivät valitettavasti paranna työhyvinvointia

kelan työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen määrärahoja vähennetään vuorotteluvapaajärjestelmää tiukennetaan sairausloma ja loma oikeuksia huononnetaan ja laadukkaan työn tekemisen mahdollisuuksia heikennetään

nuorten työpajatoimintaa kehitetään etsivän nuorisotyön jatkeeksi ja tavoitteena on parantaa nuorten elämäntaitoja ja vähentää sitä kautta nuorisotyöttömyyttä

kaikkein tärkein oppimisen tuki on kuitenkin pienet oppilasryhmät joissa omalla opettajalla on riittävästi mahdollisuuksia huomioida jokaista lasta ja nähdä myös ryhmässään erilaiset oppijat

vaikka edustaja keränen sanoi että asian käsittely jatkuu siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa niin minä kuitenkin ihmettelen miten tällä aikataululla siellä ennätetään perusteellisesti käsitellä tätä asiaa ja miettiä tarpeeksi laaja alaisesti mitä tästä seuraa

esimerkiksi hoito ja hoivatyössä kaikkein eniten työntekijöitä uuvuttaa tällä hetkellä ammatti identiteetin ja todellisuuden välinen ristiriita

näiden toimenpiteiden avulla vähennetään syrjäytymiskehitystä

myös määrärahojen lisääminen aamu ja iltapäivätoimintaan takaa pienille alakoululaisille turvalliset olosuhteet

esimerkiksi kotihoidossa ei tänä päivänä monessakaan kunnassa ole työntekijöillä mahdollisuutta resurssien puutteen takia tehdä kuntouttavaa hoitotyötä tosin valmiuksissa ja asenteissakin on vielä korjaamista

ensinnäkin aivoterveyden ylläpitäminen ja edistäminen toiseksi oikeat asenteet aivoterveyteen muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen kolmantena hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen oikea aikaisen tuen hoidon kuntoutuksen ja palvelujen turvin ja neljänneksi kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen

asia lähetettiin sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto

hallituksen toimenpiteet suurentaa ryhmäkokoja päivähoidossa ja vähentää henkilöstömitoituksia ikäihmisten hoidossa tulevat entisestään lisäämään tätä ristiriitaa ja uuvuttamaan työntekijöitä

toinen erittäin myönteinen syrjäytymiskehitystä estävä toimenpide on nuorten yhteiskuntatakuu jolle myös opetusministeriön hallinnonalalle on myönnetty rahoitusta

on erittäin surullista että ikäihmiset eivät pääse edes ulkoilemaan vaikka se on tärkeimpiä kuntouttavan hoidon elementtejä

tämä kasvava pitkäaikaistyöttömyys syrjäyttää se vähentää tulevaa työvoimaa se lisää rakennetyöttömyyttä ja syö tulevan kasvun eväitä

tässäkin asiassa siis hallituksen puheet ja teot ovat pahasti ristiriidassa

tuleehan kuntouttava hoito varmasti kirjatuksi lakiin

syyskuussa käynnistyi nuorisotakuun viestintäkampanja jonka tavoite on paitsi lisätä tietoisuutta nuorisotakuusta myös saada eri tahot toimimaan entistä paremmin yhdessä nuorten hyväksi

ehdotimme korjauksia rakennusalan lähetettyjen työntekijöiden suojeluun ja oikeusturvaan sekä siihen että tässä laissa määritellyt laiminlyöntimaksut korotettaisiin vastaamaan tilaajavastuulain mukaisia laiminlyöntimaksuja

kuten edustaja heinonen totesi vaikka nämä kaikki supistukset tehdään niin neljän vuoden kuluttua on ammattikorkeakouluun helpompi päästä kuin tällä hetkellä

ongelmana on kuitenkin edelleen se etteivät työnantajat tiedä tästä asiasta tarpeeksi

meillä ei ole kuitenkaan aikaa hukattavaksi ja siksi toivon ikälain täytäntöönpanon yhteydessä kiinnitettävän erityistä huomiota kansallisen muistiohjelman toteuttamiseen

toivon kuitenkin että lopullisia päätöksiä tehtäessä päätökset perustuisivat tarpeeksi hyvin ja perusteellisesti tehtyihin kokonaisarviointeihin joissa myös alueelliset erityispiirteet huomioidaan

myös oppisopimukseen on lisätty resursseja mutta yksi ongelma on se että monet työnantajat eivät halua ottaa juuri peruskoulun päättänyttä nuorta oppisopimusopiskelijaksi sillä vastuu nuoresta on suuri ja nuoren työelämävalmiudet ovat usein heikot

arvoisa puhemies

tärkeää on tiedostaa että muistisairauksia voidaan ennaltaehkäistä hoitaa ja myös kuntouttaa

alueella oleva ammattikorkeakoulu varmistaa sen että nuori jää helpommin opiskelun jälkeen seutukunnalle mutta tässä en siis tarkoita ammattikorkeakoulujen pieniä sivutoimipisteitä

ne eivät siis ole toivottomia sairauksia

muistisairautta sairastava henkilö voi elää sairauden loppuvaiheessakin onnellista ja hyvää elämää jos häntä hoitamassa on osaavia ja ammattitaitoisia ihmisiä

tämän lisäksi ehdotimme säädöksiä joilla olisi varmistettu että lakia sovelletaan myös maantiekuljetusalan työhön

meillä pohjois karjalassa ammattikorkeakoulu teki jo vuosikausia sitten toimintojen keskittämisen joensuuhun

olen pahoillani siitä että niiden myyntikielto ei ole edennyt

monet kansanedustajat ovat lisäkseni tuoneet asiaa esille toistuvasti täällä eduskunnassa

se on osoittautunut erittäin hyväksi toimivaksi ja tehokkaaksi ratkaisuksi

hallituksen esityksessä on lukuisia lähetetyn työntekijän työskentelyn kestoon liittyviä rajoituksia jotka käytännössä tarkoittavat sitä että maantiekuljetusalan työt jäävät suurelta osin tämän sääntelyn ulkopuolelle

pari vuotta sitten muistiliiton tekemän tutkimuksen mukaan suomessa on oppilaitoksia joissa voi valmistua lähihoitajaksi tai sairaanhoitajaksi niin että muistisairautta sairastavien hoitotyöstä on opetusta vain muutamia tunteja

arvoisa puhemies

muistisairaan ihmisen kohtaaminen ja kuntouttava hoitotyö vaativat erityisosaamista

hallitus on ottanut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja nuorisotakuun toteuttamisen vakavasti

käytännössä tämä tarkoittaa todella suuria vaikeuksia suomalaiselle kuljetuselinkeinolle ja johtaa pahimmillaan kuljetusalan alasajoon ja samalla työttömyyden kasvuun

valitettavasti taloudellinen tilanne maassamme on heikentynyt niin paljon ettei näilläkään toimenpiteillä ole saatu nuorten tilannetta korjattua asetettujen tavoitteiden mukaisesti

puolustusministeri heitti pallon päiväkoteihin ja kouluihin todeten että varusmiesaika on usein jo liian myöhäinen ajankohta liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen

arvoisa ministeri eikö todellakaan asialle voi tehdä mitään

tästä asiasta ovat olleet samaa mieltä sekä kuljetusalan työntekijät että työnantajat

myös asiakkaiden palautteet kelan toiminnasta ovat pääsääntöisesti erittäin hyviä

lopuksi haluan todeta näistä vastuuhenkilöistä sen verran että lain tavoitteena ei ole että kaikki uudet vastuuhenkilöt olisivat joitain uusia vakansseja vaan suurin osa vastuuhenkilöistä on omahoitajia joita jo tällä hetkellä suurimmalla osalla hoidossa olevista ikäihmisistä on

näiden epäkohtien takia ehdotan kahta lausumaa

puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunnan oli hyvin vaikea antaa mietintöään kelan valtuutettujen toimintakertomuksesta ja kelan toiminnasta koska toimintakertomus oli miten sen sanoisi köykäinen

hyväksyessään lakiesityksen eduskunta edellyttää valmisteluun ryhtymistä että tämän lain ja tilaajavastuulain välinen ero suhteessa sanktioihin muutettaisiin pikaisesti samansisältöisiksi ja korotettaisiin jotta lain hengen mukainen ohjausvaikutus olisi riittävä

arvoisa puhemies

poliisit ovat kehittäneet toimintaansa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kiitettävästi ja pohjois karjala on hyvä esimerkki eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä

nuorten vapaa ajan liikunta ja harrastus ja muu aktiivisuus vähenevät suomessa enemmän kuin muissa vastaavan elintason ja elintavan omaavissa länsimaissa

resurssitarpeita tulee lähinnä siis siitä että omahoitajille täytyy taata riittävät mahdollisuudet toteuttaa lain heille määrittämiä tehtäviä ja velvoitteita

valiokunta otti samaan asiaan kantaa jo viime vuonna ja toivoi jo silloin kelassa kiinnitettävän huomiota toimintakertomuksen laatuun ja laajuuteen

liian vähäisestä liikunnasta aiheutuu huomattavia kansanterveydellisiä ja samalla myös kansantaloudellisia kustannuksia